erityisopetuksesta kannan myös huolta kun tämä perusopetuslain muutos vielä tulee voimaan tarvitaan sitä opettajien täydennyskoulutusta ja resursointia tähän erityisopetukseen

kolmanneksi toteaisin vielä että opiskelijoiden osalta on hienoa että tähän sairauspäivärahaan tulee nyt parannus ja muutos siitä suuri kiitos

mutta ateriatuki se jäi taas huomioimatta tässäkin budjettiesityksessä

miten tähän suhtaudutte

myönnän pääni tyytyy vielä kaksi vastauspuheenvuoroa edustajille sihttuja kantoja kysyttiin ministeri kommentoi välttämättä tarvitaan

arvoisa puhemies

tupakkalaki ja hintapolitiikka tutkimus ja terveyden edistäminen ovat tavallaan kaikki tällaisia tärkeitä keskeisiä pilareita jotka yhdessä muodostavat ne välineet joilla voidaan sitten näitä kielteisiä tupakoinnin vaikutuksia vähentää

jos ihan muutaman seikan nostan tästä pikaisesti esiin niin tässähän nyt todella tämä esilläpitokielto vähittäistavaraliikkeille on yksi keskeisiä tämän lain seikkoja ja sitten yksi jonka nostan esiin on alaikäisten tupakkatuotteiden hallussapitokielto

eli tämän kaltaisia säädöksiä tämä lakipaketti pitää sisällään mutta on myös kyllä todettava että on tässä paljon myös kyllä sellaista tulkinnanvaraisuutta esimerkiksi nämä yleisötilaisuudet ja festarit

siitähän lähdetään liikkeelle kun tupakan käyttöä pyritään vähentämään ja lopulta sitten kokonaan lopettamaan ja nämä taustat ovat tietysti erittäin merkittävät

valiokunnassa esimerkiksi keskustelimme siitä mikä on esilläpitoa ja mikä on sitten taas normaalia asiakaspalveluun kuuluvaa toimintaa missä tilanteissa tupakkatuotteet saavat näkyä hetkellisesti kaupassa esimerkiksi inventaarion ja hyllytyksen yhteydessä jnp

kyllä omasta mielestäni tässä joissakin kohdissa mentiin kyllä hieman liian pikkutarkkoihin näkökohtiin kun tätä lakia käsiteltiin

esimerkiksi poliisiviranomaisilla ei ole edes oikeutta tarkistaa tätä onko tupakkatuotteita nuoren hallussa vaiko ei

se oli sellainen seikka että kun alaikäisille myynti on kielletty niin halusimme kuitenkin korostaa sitä että silloin täytyy olla kyse tahallisuudesta koska totta kai myyntitilanteessa saattaa käydä niin että virheellisesti ohjataan myyjää harhaan iän osalta